siinä korostetaan eunato yhteistyötä ok mutta hain kyllä myös sitä millä tavalla eu haluaa uudelleen saada suhteet kuntoon venäjään taikka toisinpäin

meillä ei ole mitään siirtomaahistoriaa mutta me olemme olleet alistettu maa ja myös ryöstetty sekä riistetty maa monessa mielessä ja voihan se olla että näistä kokemuksista historian kokemuksista nousee tietty linja suhtautua tämän maailman tämänhetkisiin kysymyksiin tietty linja olla apuna antaa oma apunsa ja myös kyky hoitaa asioita niin että on myös kyky antaa apua silloin kun sitä apua kysytään varsinkin ykn puitteissa ja nyt yhä enenevämmin afrikassa

tämän keskustelun yksi johtopäätös on se että tämä lakiesitys on saanut myönteisen vastaanoton lähes kaikissa puheenvuoroissa

tämä on yksimielinen mietintö minkä kaikki huomaamme mutta lähes jokainen puheenvuoron käyttäjä kuitenkin kiinnittää huomiota muutamaan kriittiseen näkökohtaan joita täytyy erityisen tarkkaan seurata

tähän edustustoverkkoon vielä

ensinnäkin tämä esitys antaa kilpailu ja kuluttajavirastolle parempia mahdollisuuksia seurantaan ja myös puuttua määräävästä asemasta aiheutuviin siitä syntyviin vääristymiin

panin merkille että ennen vaaleja ulkoministeriö asetti hyvin korkealle tämän suomi talo konseptin omissa tavoiteasetteluissaan kun oli näköpiirissä että verkkoa tullaan harventamaan

onko niin että nyt manila oli tässä alkua ja jatkoa tulee

sotilaallinen kriisinhallinta on monta kertaa ja useimmiten se avaus puuttua katastrofitilanteen ratkaisemiseen

minä näen että tällä voi olla parhaimmillaan ennalta ehkäisevä merkitys ennalta vaikuttava merkitys siinä että kilpailu pysyy terveenä ja määräävää asemaa ei käytetä väärin

mitään muuta tietä ei ole kuin mennä kovilla keinoilla väliin rauhoittaa tilannetta mutta samalla huolehtia siitä että kokonaisuus toimii että siviilikriisinhallinnan elementit ovat mukana siinä kintereillä

minä pidän huonona asiana sitä että tämä puolustusvoimien erittäin suuri rakennemuutos on irrotettu nyt hyvin nopeaksi pyrähdykseksi ilman että taustalla on perusteellinen pohdinta suomen turvallisuuteen vaikuttavista seikoista lähellä ja kaukana

toisekseen täällä on monissa puheenvuoroissa kiinnitetty huomiota aivan oikein lähi ja luomuruuan asemaan paikallisuuden huomioon ottamiseen pientuottajien asemaan heidän pääsyynsä näihin ketjuihin sisään ja alkutuottajien asemaan

se pitää vain tunnustaa ja siihen pitää olla keinoja myös sitten kansainvälisellä yhteisöllä ja suomella siinä osana

oli jotenkin häkellyttävää kuulla että valiokunnassa alkutuottajien edustajat eivät olleet halunneet jättää paperia siis mustaa valkoisella valiokunnalle kun he pelkäsivät omaa asemaansa

herra puhemies

rouva ministeri totesikin omassa puheenvuorossaan että maakuntaliittojen asemaa tässä selonteossa on käsitelty liian vähän niin tulkitsen

herra puhemies

määräaikaisuus on hyvin olennainen asia ja tärkeää onkin se että muistetaan aina tämä määräaikaisuus se että kun johonkin operaatioon mennään sinne ei jäädä olemaan ja elämään vaan tehdään tietty tehtävä tehdään tietty projekti ja sitten lähdetään pois

tämä katsaus on todellakin hyvä katsaus ja siinähän korostuvat suhteessa suomeen nämä kolme ulottuvuutta euroopan unioni suomen ja ruotsin yhteistyö ja nato kumppanuus meille paljon turvaa ja suorituskykyä antavina yhteistyöulottuvuuksina

se pitää myös kustannukset sitten sillä tavalla puitteissaan että ne ovat sopivan kokoisia ja myös operaation hyväksyttävyys tulee tällä tavalla taatuksi

edustaja donner käytti mielestäni tarpeellisen jytäkän puheenvuoron siitä että kuitenkin kaiken lähtökohta on se että meillä on oma puolustuskyky kunnossa ja että kotipesä ylipäätään on kunnossa

jos hiukan mutkia oikoo niin voi sanoa että sellainen trendi on meneillään tällä hetkellä ainakin jossakin mitassa että maakuntien ja maakuntaliittojen asemaa heikennetään ja sitten samalla siinä rinnalla pyritään koko ajan vahvistamaan keskuskaupunkien asemaa laajan alueen ohjaamisessa ja päätöksenteossa

tämän perusasian korostaminen joka ikisessä paikassa näissä keskusteluissa on kuitenkin ensiarvoinen

mutta kun paikan päällä on vaikka minkälaisia joukkoja niin aseelliset hyökkäykset rosvojoukkojenkin suunnalta ja vastaavat voivat aiheuttaa kyllä yllättäviä tilanteita

minkälaisen arvon nyt herra ulkoministeri näkee meidän lähialueittemme ja naapurisuhteittemme vakaudella ja sillä mitä suomi voi omalta osaltaan tehdä että lähialueellamme joka ilmansuuntaan päin katsottuna joka naapuriin päin katsottuna olisi vakaat ja ennustettavat olosuhteet

siis tällaisia trendejä voi havaita

kysymys kuuluu rouva ministeri kun viittasitte että ehkä joskus seuraavalla vaalikaudella palataan tähän maakuntien asemaan aluehallintoon ovatko nämä ne suuntaviivat joita tämä nykyinen hallitus katsoo uudistuksen pohjaksi

tä mä neljäs siis tämä eheyslinjaus reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen viittaaminen panee kysymään missä on sitten alueellisen eheyden ja tasapainoisuuden politiikka

herra puhemies

viittaan minäkin valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukseen viime vuodelta jossa oli tehty havaintoja myös sotilaallisesta kriisinhallinnasta

kun katsoo hallituksen politiikkaa kyllä se pikemminkin on keskittävää politiikkaa kuin hajauttavaa ja tasapainottavaa politiikkaa alueellisesti ottaen

ne puhuttavat aika tavalla ja varsinkin silloin kun ollaan tekemisissä ihmisoikeuksien kanssa ja kun voidaan esittää ainakin kysymys ovatko suomalaiset aseet kulkeutuneet sotaa käyvien maitten käyttöön niin silloin asiat yleensä tutkitaan hyvin perin pohjin

nimenomaan tämän tuloksellisuuden arviointi selkeä tavoiteasettelu ja operaatioitten määräaikaisuus ovat olennaisia asioita ja tähän mietintöönhän sisältyy ulkoasiainvaliokunnan ponsi jossa jokaisen operaation jälkeen edellytetään raportointia sen operaation tuloksellisuudesta

tämän keskustelun leimallinen piirre kyllä tähän mennessä sittenkin on ollut aikamoinen yksituumaisuus siitä että hallituksen omistajaohjauspaperi periaatepäätös on vähintäänkin oikeansuuntainen ja sisällöltäänkin kohtuullisen hyvä

luin tämän teidän puheenne hyvin tarkkaan se on sinänsä puheena erittäin hyvä ja hyvin vielä esitettykin mutta ei sanaakaan alueellisesta puolesta

kuitenkin samaan aikaan on suunnitelmia leikata maaseudun ja uusiutuvan energian määrärahoista liikenneinvestoinneista varsinkin itä suomessa annetaan vähemmän kuin muualle

sen takia näissä asevientiin liittyvissä asioissa on syytä kyllä olla erittäin tarkkana niin kuin tässä tämän asian käsittelyssä eduskunnassa puolustusvaliokunnassa on oltukin

nehän on aikoinaan perustettu nimenomaan humanitäärisiä tilanteita varten ja jos mikä tämä keski afrikan tasavallan tilanne on humanitäärinen hätätilanne

pidän hyvänä myös sitä että sittenkään täällä ei ole sorruttu ainakaan liialliseen menneen politiikan ruotimiseen

jnp

sinne tarvitaan apua ja sen avun perille saaminen ei kerta kaikkiaan onnistu muuta kuin sotilaallisilla keinoilla se että sinne voidaan sitä apua toimittaa

sehän on herkkua tietysti ruotia mennyttä politiikkaa koska se on täynnä virheitä joita kaikki olemme tehneet mutta niitten ruotiminen toisten syyttelyn hengessä ei kyllä auta yhtään mitään

sen vuoksi tämä taisteluosastojen käytettävyys tai käyttämättömyys vaatii perusteellisen läpikäymisen niin että näitä voidaan käyttää

käytäntöjä toki yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan se on tämän uudistuksen tarkoituskin mutta itse luvanvaraisuus säilyy ja tässä suhteessa ei tehdä mitään muutoksia puolustustarvikkeiden viennin ulko ja turvallisuuspoliittiseen harkinnan sisältöön

valtionomistajuushan varsinkin tässä tilanteessa voi olla melko jämerä vipu siihen talouskäänteen aikaansaamiseen taikka sen vauhdittamiseenkin

mutta minä jaan saman huolen kuin edustaja haavisto johon ministerikin vastasi että kyllä koalitiopolitiikka kannattaa miettiä moneen kertaan että on nyt ymmärrettävä tämä tilanne jossa suomi on

siinä mielessä tällä kehitysyhtiöllä se ajatus on tässä paperissa ihan olennainen on paljon tehtävää ja siihen näytti myös kysymyksiä liittyvän kaikkein eniten

se harkinta on jatkossakin tapauskohtaista ja se harkinta on ikään kuin kokonaisharkinta missä on mukana myös tämä vertailu suomen ulkopoliittiseen linjaan nähden

tässä harkinnassahan on käytäntönä se hyvä perusta että ulkoministeriö arvioi vientitapausta esittää siitä lausuntonsa ja sitten viennin suuruudesta ja muusta luonteesta johtuen päätöksen tekee luvan antaa joko puolustusministeriö tai koko valtioneuvosto

toinen asia minkä haluan tässä huomauttaa on tämä yhteiskuntavastuuajatuksen korostunut asema mikä liittyy kaikilla tavoilla veroihin henkilöstöpolitiikkaan tai ylipäätään monenlaiseen kohtuuden viestiin omistajille yrittäjille ja vähän kaikille

se mitä me viemme tätä puolustustarvikepuolta se on ollut pääasiassa ajoneuvoja suojavarusteita ja ampumatarvikkeita ja kaikkien näitten osalta laatu puhuu puolestaan

suomalaiset puolustustarvikkeet ovat suosittuja kysyttyjä sen vuoksi että niitten laatu on testattu ja ne ovat laadultaan siis vakaata luokkaa varmaa vakaata luokkaa

tämä ei ole mikä tahansa kysymys mitä me tälläkin hetkellä käsittelemme ajatellen tämän oman maamme teollisuutta ja työllisyyttä ja aluepolitiikkaa monilla paikkakunnilla suorastaan erittäin tärkeä asia

kun nyt puolustusvoimille suunnatut rahat ovat kaikkein rankimpien leikkausten säästöleikkausten kohteena niin se vaikuttaa myös tähän puolustustarviketeollisuuteen viiveettä ja sen vuoksi viennin merkitys korostuu näitten yritysten jatkuvan menestyksen ja työllistävyyden näkökulmasta

sen takia tämänkin lain eteenpäinvieminen on tärkeää niin että teollisuutemme on lähtökohtaisesti samalla viivalla muitten yritysten kanssa joitten kanssa me kilpailemme

vientivalvonnan täytyy olla niin kuin ulkoasiainvaliokuntakin korostaa sen kaltainen että kaikilla unionin alueella operoivilla yrityksillä on tasapuoliset vientimahdollisuudet että ei ole mitään lusmuilua ei päästä lusmuilun avulla parempaan kilpailuasetelmaan vaan että se kontrolli on samanlaista ja yhtä tiukkaa eri puolilla jolloin myös suomalaisella teollisuudella on erittäin hyvät menestymisen mahdollisuudet

seurantaryhmän puheenjohtajana totean sen että ihan alun perin valitsimme sen tien että pyrimme vaikuttamaan valmisteltavana olevan selonteon sisältöön etenkin kun puhemiesneuvosto tässä asettamiskirjeessään totesi että tarvittaessa tämä ryhmä voi ottaa kantaa valmistelussa oleviin esityksiin

siinä tietysti ulkoministeri on oikeassa että me saimme luettavaksemme kyllä versioita mikä oli tietysti hyvä asia pienoisen nyhtämisen jälkeen mutta se on tässä sivuseikka

herra puhemies

olennaista on se että me saatoimme tehdä yksimielisen palautteen kaksi kappaletta yksimielisen palautteen eduskunnasta

se on minusta jo saavutus joka toivottavasti ohjaa sitten jatkotyötäkin kun mennään puolustuspoliittisen selonteon valmistelun puolelle tässä kesän ja syksyn aikana

niin kuin jo aiemmin on tullut todetuksi tämä esitys valmisteltiin poliittisen työryhmän voimin ja sitä pitää vähän täsmentää

se oli valtapoliittinen työryhmä menemättä enää tämän asian taustaan sen pitemmälle mutta näin se vain oli ja olennaista on se että uudistustyö valmistelutyö ei tapahtunut parlamentaarisesti niin kuin tämäntyyppisten asioitten valmistelun pitäisi ehdottomasti tapahtua

maakuntien äänen sivuuttaminen on myös olennaista nyt havaita suurena virheenä

maakuntaliitot ottivat sitten kyllä kantaa julkisesti ja niitten kantahan oli aivan yksimielisesti kielteinen kanta

siellähän vaikuttavat niin kuin kaikki tiedämme kaikki poliittiset ryhmät ja se oli yksi yhteen se kielteinen kanta kaikissa näissä mainituissa maakunnissa ja maakuntaliitoissa

minä kysynkin herra puolustusministeri

oletteko te valmis asettamaan ihan tämän käsittelyn jälkeen parlamentaarispohjaisen valmisteluporukan hahmottelemaan suomen puolustuksen tulevaisuuden suuntaviivoja erilaisten rahoitusvaihtoehtojen pohjalta ja valossa

herra puhemies

minä en toista näitä maakuntien sijoittumisia tässä yhteydessä tuonne ja tuonne ja tänne vaan totean että tämä on hyvin olennainen näkökohta kun aluehallintoa ja vaalipiirijärjestelyjä tehdään että aluejakojen pitäisi olla yhteensopivia sillä kyllä vaalipiirijako on kuitenkin niin voimakas jako alueellisesti ottaen että sen sisällä kuitenkin muotoutuu sitten se yhteistyörakennelma eri puolueitten ja eri intressien ja eri etujen sen alueen eteenpäin ajamisen kesken

tänä päivänä finanssialan keskusliitto julkisti barometrin jonka ydinlause on yritysten investointirahoituksen kysynnän arvioidaan vähenevän entisestään

oli merkille pantavaa että sinänsä tärkeissä kultarannan keskusteluissa pyhän seutuna ei juurikaan käytetty puheenvuoroja sotilaallisen puolustuksemme tulevaisuudesta

tämähän viittaa siihen mitä edustaja pekkarinen täällä puhui näivettymisestä ja kaikesta mitä siitä on seurannut yhteiskunnalle ja seuraa yhteiskunnalle

se on pitkä aika ihmisen ja yhteiskunnan elämässä se pitää käyttää te ymmärrätte hyvin isänmaan hyväksi tärkeitten asioitten puolesta

ensin on todettava se että pääministerin täällä antama selostus ukrainan tilanteesta kyllä oli sekä avoin että valaiseva niin kuin se eduskunnan edessä näin vaikeassa asiassa täytyy ollakin

etelä savon kohtalo on mielestäni kaikkein valitettavin ja en voi savolaisena millään hyväksyä sitä että pohjois savo ja etelä savo erotetaan tällä tavalla kenties peruuttamattomalla tavalla

tästähän on johtunut sitten puolestaan se että suomi on ottanut aivan tietoisen riskin maamme puolustuksen tilasta niin kuin kenraali puheloinen puolustusvoimien komentaja on todennut muutamaan kertaan siis aivan tietoisen riskin

etelä savon paikka ei ole missään tapauksessa kaakkois suomen suunta vaan ajattelen sillä tavalla että savon pitäisi olla rikkumaton ja mieluiten kuulua koko savon yhteen niin että ei ole pohjois savoa eikä etelä savoa vaan on savo

umpikujassa ollaan taikka sinnepäin ollaan siellä matkalla ja se on tässä pelottava asia

ihan loppuun vielä kun on puhuttu ongelmiin suhtautumisesta täällä niin kaiken päälle on myös se että me rupeamme kaivelemaan menneitä ja syyttelemään toisiamme

suomen presidentti ja suomen hallitus ovat tässä asiassa toimineet ainakin toistaiseksi kyllä myös luottamusta herättävällä tavalla ja tärkeää on se niin kuin tämäkin keskustelu osoittaa että itse tässä asiassa en puhu natosta mitään vaan tästä asiasta eduskuntapuolueitten välillä vallitsee kohtalaisen hyvä yhteisymmärrys

siitä ei yksikään ongelma ratkea

toivonkin että tässä suhteessa vielä elämää katsottaisiin uudelta pohjalta ja voitaisiin liittyä kerta kaikkiaan savoksi pohjois savo ja etelä savo voisivat yhdistyä savoksi

luulenpa että siitä muotoutuu kaakkois suomen eräänlainen takamaa pitemmän päälle ja se ei ole kovin mukava näköala

en minäkään luota pakotteiden voimaan en usko että sieltä tulee tuloksia sille tiellehän tässä ollaan näköjään vähitellen joutumassa

ei niitä on suomen den itä suomen näköalahan tässä on hyvinkin haasteellinen ja kuten aiemmin tuli todetuksi pahinta tässä on se että itäsuomalaisten tahto laaja yhteinen tahto tallottiin tässä kerta kaikkiaan maahan

pakotteet aiheuttavat vastapakotteita ja kuten on kuultu kyllä nämä pakotteet pahimmillaan iskevät suhteellisesti eniten sitten suomeen

enkä muutenkaan usko pakotteitten voimaan

ja nyt kysymys kuuluukin kun ukraina ja venäjä eivät tule samaan neuvottelupöytään ainakaan tällä hetkellä taustalla vaikuttaa se että venäjän ja eun välit ovat sitä mitä tällä hetkellä ovat ei ole mitään kehumista onko nyt rassattu kaikki ne ehdot läpi joilla tämä neuvottelupöytä avautuisi niin että ukraina ja venäjä kerta kaikkiaan asettuisivat tästä asiasta neuvottelemaan

ei ole kysymys siitä